tämä esitys ei ole valmis

silti mitään järkevää uutta sisältöä hallitus ei ole halunnut tuoda lukuisia avoimia kysymyksiä jättävään kuntareformiinsa

tämä esitys pitäisi valmistella uudestaan

syksyllä hallitus jopa pääministerin suulla hehkutti kuntareformin tuottamia miljardisäästöjä

mannisen täällä salissa käyttämää viisasta puheenvuoroa liittyen fortumin kohtuuttomiin optio ohjelmiin

jos hallitus olisi ollut tosissaan pelastamassa hyvinvointiyhteiskuntaa ja turvaamassa palvelut kaikkialle suomeen se olisi lähtenyt pohtimaan julkisen sektorin rajoja työnjakoa palveluiden tuottamisessa kuntien ja valtion välillä ja se olisi pohtinut myös laajasti sosiaali ja terveyspalveluiden sisältöä

arvoisa rouva puhemies

lapin yliopiston professori asko suikkanen haastaakin hallituksen keskustelemaan pikemminkin aluehallinnon roolista palveluiden tuottamisessa eikä niin kuin nyt tehdään kuntien määrästä

tähän kylmään ajattelutapaan liittyy se että julkisin varoin rakennetut alueiden keskeiset instituutiot kuten yliopistot ja ammattikorkeakoulut kyseenalaistetaan ja innovaatiot keskitetään

useissa kunnissa ja useilla alueilla on laadittu tai ollaan laatimassa iäkkäiden perhehoidon toimintaohjetta

lisäksi osana kärkihankkeen toimenpiteitä ollaan muodostamassa alueellisia omais ja perhehoidon keskuksia jotka vastaisivat esimerkiksi perhehoitajien rekrytoinnista ja valmentamisesta

kataisenurpilaisen hallituksen poliittisessa pelissä unohdetaan täydellisesti ihminen hänen tarvitsemansa palvelut sekä oikeutensa asua missä tahansa suomessa

suurkuntahankkeen alle on jäänyt kokonaan palveluprosessien kehittäminen palvelujen tehokkaammat tuottamistavat sekä tietotekniikan yhteensovittaminen muun muassa

tästä hyvänä esimerkkinä on seniorien perhehoitokylä kaarinassa jossa rakentamisvaiheen huutolaispuheet ovat vaihtuneet halukkaiden perhehoitokylän asukkaiden jonoksi

kotisairaanhoitajien tekemien havaintojen mukaan perhehoidossa olevien ikäihmisten toimintakyky on parantunut jo muutamassa viikossa

minä haluaisin kysyä nyt ministeri virkkuselta mihin kuntaan jyväskylä siinä tapauksessa liitetään ja koska ministeri lähettää selvityshenkilön jyväskylään tutkimaan tätä tilannetta

siellä koko ajan vähennetään terveyskeskuksia terveysasemia alueilta ja huomautettu on jyväskylää kahteen kolmeen kertaan että ihmiset eivät saa palveluita

oli lottovoitto päästä tänne

erittäin hyviä palautteita

hulluuden huippu mielestäni tässä tilanteessa on tietenkin se että tehdään harakiriratkaisuja sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisessä olennaisimmassa asiassa joka liittyy myös kuntatalouteen

perhehoidon vähimmäispalkkiota korotetaan merkittävästi ja hoitajien oikeutta vapaaseen nostetaan vähintään yhdestä arkipäivästä kahteen vuorokauteen kuukaudessa

tällä asialla nyt etäännytetään todellisuudessa erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto entistä enemmän ja kauemmas toisistaan ja alkaa valtava kilpavarustelu kuntien välillä terveydenhoidon resursseista työvoimasta laitteista koneista investoinneista

kuten omaishoidossakin tarkoituksena on päästä kiinni perhehoitajan tai perhehoidon sijoitusta koskeviin riskitekijöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja näin ennalta ehkäistä mahdollisia myöhempiä ongelmia

tämä jättää huomattavasti enemmän kysymyksiä meille kuin antaa ongelmiin ratkaisuja

lisäksi erittäin merkittävässä asemassa on lyhytaikaisen perhehoidon kehittäminen joka tukee sekä omaishoitajien että perhehoitajien vapaan aikaisen hoidon järjestämistä

mutta olen kyllä samaa mieltä

suomi vajoaa ja ajelehtii edelleen

jos hallitus yhtään välittää suomesta se ryhtyy töihin ja edes yrittää kääntää surkean tilanteemme paremmaksi ja koko eduskunnan on oltava mukana tässä työssä

puheenjohtajamme juha sipilä on jo pari vuotta sitten ehdottanut kasvurahastoa jossa valtion omaisuutta muutetaan muotoon joka luo uusia työpaikkoja

on hauskaa katsoa miten hallituksessa nyt tähän kasvurahastoasiaan suhtaudutaan kelpaako idea nyt myös suomeen

kysyisin otetaanko ammattikieltoseuraamusajatus esille oikeusministeriössä kun tutkitaan lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä annettuja tuomioita ja pohditaan näitä rangaistusten oikeellisuuksia

vaikka valtiovalta on viime kädessä vastuussa siitä että perustuslakiin kirjatut sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet toteutuvat valtio ei mielestäni nyt kanna tässä kyllä vastuutaan

tämä ammattikieltoseuraamusjärjestelmähän on käytössä hyvin monessa euroopan maassa ja se on osoittautunut toimivaksi

kaikkein kipeimmin kuntapalveluita tarvitsevat ryhmät kuten vanhukset lastensuojelun tukea tarvitsevat lapset nuoret ja perheet mielenterveyden ongelmista kärsivät ja sairaat on kyllä nyt pantu hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan maksumiehiksi

kuntien tulevaisuudennäkymät heikkenevät entisestään ja hallitus on lisäämässä kunnille uusia tehtäviä eikä suinkaan lupaustensa mukaisesti vähentämässä niitä

näitä häiriöitä voidaan tunnistaa jo varhain esimerkiksi koulussa mutta valitettavan usein käy niin että tunnistaminen ei johda minkäänlaiseen apuun eikä hoitoon

arvoisa puhemies

biotaloudella on mittaamattomasti mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

näitä nuoria hakee jatkuvasti myöhemmin myös varusmiespalvelukseen tietenkin

minä haluaisin tietää miten tätä tavoitetta tukee se että opetusministeri gustafssonin pöydällä on asetusluonnos jossa esitetään yhdistettäväksi nuorisopsykiatria ja lastenpsykiatria suomessa

bioteknisesti voidaan tuottaa lääkkeitä ja paljon paljon muuta

minun mielestäni hallituksen pitäisi pikaisesti luoda erityinen nuoriso ohjelma tai nuorisostrategia jossa muun muassa mielenterveysongelmien hoitoon ja matalan kynnyksen palveluihin haettaisiin toimintamalleja riittävän varhain ja yli sektorirajojen

äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas luo erinomaisen ympäristön myös monille pk yrityksille uusien tuotteiden kehittämiseen

nyt tarvittaisiin kipeästi valtion julkista tukea yritysten tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan mutta juuri siitä kataisen ja stubbin hallitukset ovat kuitenkin lyhytnäköisesti leikanneet

nuorten ja lasten psykiatriset ongelmat ovat luonnollisesti erilaisia

monissa maissa on jo laadittu strategioita biotalouden hyödyntämiseksi ja myös suuri joukko globaalisti toimivia yrityksiä toimii varsin aktiivisesti

siinä meillä on paljon mahdollisuuksia

sain sähköpostiviestin vesantolaiselta sosiaalityöntekijältä

perheiden taloustilanne kurjistuu vaikka kysymyksessä ei olisi toimeentulotukiperhe koska kiinteistöverot nousevat polttoaineiden hinnat nousevat ja työmatkojen verotuksessa huomioitava omavastuu nousee

ensin edustaja maarit feldt rannalle on todettava että kun kuntia nyt ollaan todellakin velvoittamassa näin kauaskantoisiin päätöksiin näin puutteellisin tiedoin niin on kyllä syytä todeta että on kyllä kuntien kuntalaisten ja erityisten kuntien päättäjien etu vaatia ja odottaa hallitukselta lopullisia ja järkeviä sote linjoja sekä varmoja tietoja näistä muista käynnissä olevista uudistuksista

nurinkurista tällainen politiikka

miten kunnissa voidaan päättää kun ei tiedetä mitä selvitetään ja mistä sitten lopulta päätetään

hänhän täällä koko ajan toteaa että paras laki oli hyvin identtinen tämän hallituksen kuntarakenne esityksen kanssa mutta backman unohtaa tahallaan muutaman asian

milloin me näemme ja koemme kehysriihessä sellaisen ihmeen että rakennettaisiin lasten hyvinvoinnin paketti paketti jolla tehtäisiin investointeja lasten arjen kasvuympäristöön esimerkiksi varhaiskasvatukseen perusopetukseen toisen asteen koulutukseen lasten vapaa ajan palveluihin ja lapsiperheiden toimeentuloon

tämä hallitus on kieltämässä kuntien yhteistoiminnan himmeleihin vetoamalla ja tekemässä palvelurakenteiden uudistamisen ehdolliseksi vain kuntaliitosten kautta

hallitus on tähän asti jonkin verran pystynyt helpottamaan pienituloisten asemaa mutta tämä budjettikehys kyllä kääntää totaalisesti suunnan ja se leikkaa erittäin huolestuttavasti sosiaaliturvaa

nämä uudistukset paras hanke ja tämä nykyinen esitys eivät ole siis missään mielessä identtisiä eivätkä samanlaisia ja se kannattaisi nyt edustaja backmaninkin tunnustaa

työtöntä lapsiperhettä lyödään oikein olan takaa kolmea kautta siis lapsilisäleikkauksilla tällä työttömyysturvan leikkauksilla ja sillä että asumistuki ei nouse kustannusten tahdissa

ensi huhtikuussa pitäisi olla sitten tämä sote järjestämislaki täällä eduskunnassa mutta voidaanko linjausten perusteella tuota järjestämislakia edes kirjoittaa

linjaukset johtaisivat erittäin sekavaan ja moniportaiseen sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmään kaikkien aikojen himmeliin missä valta ja vastuusuhteet menevät kyllä ristiin ja päällekkäin

sinänsä hyviä aikeita ja tarkoituksia mutta tilanne on nyt kuitenkin se että esimerkiksi nämä suojaosuudet eivät kosketa kaikkia vähätuloisia pienituloisia köyhiä

lyhenevätkö hoitojonot vahvistuuko perusterveydenhuolto pääsevätkö ihmiset lääkäriin saavatko he tarvitsemiaan sosiaalipalveluja ja niin edelleen

kuntia vain nyt härkäpäisesti patistetaan uudistamaan poliittisten fraasien voimalla ilman todellisia fakta arvioita uudistusten seurauksista

yksi hyvä päätös on tehty ja se on tämä toimeentulotuen siirto kelaan

se aivan varmasti helpottaa sosiaaliturvan kehittämistä kokonaisuutena ja voisi olettaa että vahvistaa myös työllistymisen edellytyksiä

sosiaali ja terveyslinjausten jälkeen kyllä jo kävi selväksi että hallituksen suurkuntahanke näyttää yhä vahvemmin valtapolitiikalta

kuudestatoista kuntarakennelakiin kirjatusta keskuskaupunkiseudusta sekä pääkaupunkiseudusta kahdeksassa suurin puolue on kokoomus ja neljässä sdp ja tätä asiaa nyt ei muuksi voi muuttaa

en usko että nämä lääkärijonot lyhenevät palvelut paranevat ja kuntien taloudet pelastautuvat sillä että päätösvaltaa keskitettäisiin kahdelle puolueelle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ja kyllä minun täytyy sanoa että hallituksen lääkkeet ovat sellaiset tänä päivänä että näköalattomuus on vahva uusien työpaikkojen luomisen sekä erityisesti kuntapalvelujen suhteen ja lapsiperheiltä leikkaamiset ja tasaverojen korotukset eivät todellakaan tepsi

arvoisa puhemies

mitoitukset tulevat aiheuttamaan nimenomaan lastensuojelun sijaishuollossa lasten ja nuorten perhehoidossa sen että jos esimerkiksi pariskunta on ihan päätoimisesti tekemässä tätä perhehoitotyötä niin kuin nykyisin on usein ja kun neljä lasta saa olla perheessä jossa omia lapsia voi olla kaksi ja kolmekin ja sinne saa ottaa yhden lapsen sijaislapseksi niin miten pariskunta joka on jäänyt pois työelämästä ja tekee tätä päätoimisesti pystyy hankkimaan elantonsa tällä työllä

onko hallituksella siis tarkoitusta tehdä täälläpäin uudistuksia ja onko asia esimerkiksi kokoomukselle poliittisesti liian herkkä tuntien hyvin varsinkin espoolaisten vastustuksen

arvoisa puhemies

sosiaalipolitiikan kansainvälinen asiantuntija professori aila leena matthies ihmettelee syvästi miksi suomi on tekemässä niitä virheitä mistä muut euroopassa ovat jo palaamassa

me olemme päässeet hyvin pitkälle siinä että näitä palveluita on voitu tällä tavalla erikseen kehittää

tästä aiheutuu juuri se että kuntien kustannukset nousevat koska pitää sijoittaa sitten laitoksiin ja ostaa sitä vähintään kolme kertaa kalliimpaa ammatillista perhehoitoa

yhteistyötä toki täytyy tehdä mutta tässä tapauksessa ei näitten kahden erikoisalan yhdistämistä kun kysymyksessä ovat kuitenkin lapset ja nuoret joilla on hyvin erilaisia ongelmia ja pulmia

kaikkialla muualla euroopassa kun näitä hyvinvoinnin kehittämissuunnitelmia tehdään puhutaan hajasijoituksesta ja paikallistason vahvistamisesta ja pienten organisaatioiden politiikasta